jäänmurtajakalusto kaipaa uudistusta mutta investointeja ei kannata tehdä kun palvelusopimuksia jäänmurron hoitamisesta saadaan vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan

outi mäkelä sanoi yksi seikka on myöskin tämä häviävä mikroyrittäjien joukko jolle sillä on juuri merkitystä

uudelle osakeyhtiölle saattaa avautua uusia markkinoita arktisilta alueilta amerikan mantereen pohjoispuolella

arvoisa herra puhemies

tappiota tekevä yritys käännetään toivottavasti voitolliseksi että se voi investoida uusiin kilpailukykyisiin aluksiin

pidän tärkeänä että kulttuuri ja taide toimintana arkipäiväistetään jotta voimme käsitellä luovuuden edellytyksiä ikään kuin normaalina toimintana

liikenne ja viestintävaliokunta suhtautuu hyvin epäillen mahdollisuuteen lisätä kilpailua jäänmurrossa ainakaan lähitulevaisuudessa

kulttuuri ja taide ei ole mitään fiksua ja filmaattista vaikeasti lähestyttävää ja hyväksyttävää vaan se on ihmiselle yksi tapa ilmaista itseään ja tuottaa iloa muillekin

valiokunta pitää tärkeänä että liikenne ja viestintäministeriön johdolla selvitetään kaikki mahdollisuudet toimivan kilpailutilanteen aikaansaamiseksi jäänmurtotoimintaan

aika mahdotonta onkin kilpailla silloin jos jäätä ei merkittävästi ole tai jos öljy ja kaasukentät eivät tarvitse monitoimimurtajien palveluja

edelleen näiden osalta jotka määrätään rahalla korvaamaan se on aivan tyhjänpäiväistä hommaa koska ne jotka määrätään rahalla korvaamaan eivät tippaakaan välitä siitä

selvitys tukee aikaisempia tutkimuksia joiden mukaan taideaineiden asema opetussuunnitelmassa on verraten heikkoa

toiseksi he eivät itse sitä omalla rahallaan edes joudu tai pysty korvaamaan

useimmissa maissa taide sisältyy pakolliseen opetussuunnitelmaan ala asteen koulutuksessa mutta yläasteella taideaineiden opiskelu on pääsääntöisesti valinnanvaraisuuteen perustuvaa

on hienoa että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistämismahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota

myös taideaineiden kesken on havaittavissa selviä eroja

eniten painoarvoa saavat kuvataide ja musiikki jotka kuuluvat opetussuunnitelmien pakollisiin oppiaineisiin jokaisessa tutkimukseen osallistuneessa maassa hollantia lukuun ottamatta

se on erityisen herkkä rehevöitymiselle koska se on matala sen vedenvaihto valtameren kanssa on rajoittunutta ja voimakas ihmistoiminta laajalla valuma alueella aiheuttaa voimakasta ravinnekuormitusta

niitä opetetaan pakollisina tai vapaaehtoisina erillisinä oppiaineina suurempina aihekokonaisuuksina tai muihin oppiaineisiin integroituina

varsinkin draaman ja tanssin opetus on usein integroitu muihin oppiaineisiin

itämeren suojelukomissio helcom on hyväksynyt toimenpideohjelman jonka tavoitteena on terve itämeren ekosysteemi

taideopetuksessa näkyi jakautuminen erillisiä oppiaineita tai integroivaa lähestymistapaa painottaviin opetussuunnitelmiin

kysymys on pitkälti siitä ettei masennukseen ajautuneita ihmisiä ole pystytty kuntouttamaan takaisin työelämään

raportin mukaan taideaineiden suhteellisen heikko arvostus näkyy myös arvioinnin puolella

palmin lakialoite on mielestäni aivan oikeansuuntainen

työkyvyttömyyseläkeläiset saavat tietysti muitakin etuuksia

myös niissä maissa joissa oppimistulosten ulkoisella arvioinnilla on suuri merkitys taideaineet jäävät useimmiten kansallisten kokeiden ulkopuolelle

mielestäni ammattikoululaisen niin kuin muidenkin nuorten liikkujien tarve on vähintään yksi tunti per koulupäivä mikä tarkoittaa viittä tuntia viikossa

kaikki ihmistoiminnasta aiheutuvat ilmaan maaperään ja vesistöön joutuvat ravinnepäästöt tulee minimoida jo aiheuttamispaikassa mikä vähentää vastaavasti mereen joutuvia ravinteita

niiden oppilasarviointi on usein muita aineita selvemmin vain yksittäisen opettajan vastuulla eikä taideaineilla ole painoarvoa koulutuksessa pärjäämisessä

mielestäni suomalaisten koulujen tulee rakentaa uudenlainen koululiikuntajärjestelmä jossa oppilaitoksia arvioidaan myös niiden oppilaiden liikuntasaavutusten mukaan

meren toipuminen tulee viemään vuosikymmeniä mutta ihmisen toimesta aiheutettu ongelma on edelleen ratkaistavissa ihmisvoimin

tämän eun koulutustiedon verkoston raportti toimii hyvin pohjana hallituksen kulttuuriselonteon käsittelylle etenkin kun perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistellaan parhaillaan ja työn pitäisi valmistua pian

kyse on viime kädessä poliittisesta tahdosta ja rannikkovaltioiden asettamista prioriteeteista

uimisesta ja tätä se lähetetään liikenne ja arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä että luovuuden kehittämiseen liittyviä taito ja taideaineita lisätään niin peruskoulussa kuin toisella asteella

maatalouden päästöjä vesiin estävistä hankkeista on tehtävä tilakohtaiset suunnitelmat joiden toteuttamista valvotaan

jotta voidaan toteuttaa näiden osuuden kasvu on aikaansaatava eri taito ja taideaineiden laadukasta opettajankoulutusta halli seisoo hallitsee alli sanoo

esimerkiksi taksiliitosta sanottiin että on neuvoteltu suotuisasti ja tilanne paranee ammattitaidon ja laadunvalvonnan osalta eikä muutos aiheuta paljoakaan kustannuksia yrityksille

arvoisa rouva puhemies

valtion pitääkin tukea haja asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmien uusimista myös baltian maiden venäjän ja puolan kotitaloudet on ehdottomasti saatava jätevesien käsittelyjärjestelmän piiriin

pihlajaniemen ajatuksia ja olen kyllä aivan samaa mieltä niin ensimmäisestä kuin jälkimmäisestäkin

valitettavasti hallituksen selonteko kuitenkin unohti opetusministeriön luonnoksessa mainitut vaatimukset

monien aasian maiden kysyntä nostaa metallien hintoja

ensinnäkin taito ja taideaineiden lisäämisen yhteiseen oppimäärään valinnaisten kurssien pohjaksi myös yläasteella ja lukiossa sekä toiseksi sen että näitä aineita opetettaisiin yksi kolmasosa kaikkien oppiaineiden tuntimäärästä

samaan pakettiin pitää edelleen kuulua riittävästi kuntoutuspalveluja sekä koulutusmahdollisuuksia

arvoisa puhemies

tätä taustaa vasten tarve uudelle kaivoslaille on ollut huutava

laki on monimutkainen jotta sillä olisi todellista työllistävää tehokasta hyötyä

perusteluosassa toki käsitellään taitoaineiden osuuden lisäämistä mutta ei esitellä siltä osin toimenpiteitä

laille joka turvaa niin kaivostoiminnan kuin maanomistajien oikeudet

eun itämeri strategiassa korostetaan yhteistyön parantamista meriturvallisuuden toimeenpanossa hajanaisten valvonta ja reititysjärjestelmien yhteensovittamista sekä kansallisten meripelastuslaitosten yhdistämistä hätätilanteissa

kannatan taide ja taitoaineiden opetuksen laadun parantamista lisäämällä luokanopettajalle näiden aineiden koulutusta sekä taide ja taitoaineiden opettajien täydennyskoulutusta ja soveltamalla niiden käyttöä yli ainerajojen

kunnat ovat järjestäneet vammaispalvelulain nojalla tulkkipalvelua vaikeasti kuulovammaisille kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille

sinivihreä hallitus toimi ansiokkaasti eun itämeri strategian aikaansaamiseksi

nyt on haastettava eun komissio rahoittamaan strategian toteuttamista

kannatan myös sitä että laaditaan kulttuurialaa kokonaisvaltaisesti koskeva työelämän ja koulutustarpeiden ennakointiin ja uusiin tarpeisiin pohjautuva koulutusstrategia jossa otetaan huomioon alan kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijatehtävien laajeneminen ja niihin liittyvä koulutustarve

hallitus esittää että vesienhoitolakiin lisättäisiin säännökset merenhoidon järjestämisestä koskien muun muassa merenhoitosuunnitelman valmistelua ympäristötavoitteiden asettamista tavoite toimenpide ja seurantaohjelmien laatimista ja merenhoidon toimenpiteiden aikaistamisen mahdollisuutta

viittomakieli viitottu puhe kirjoitustulkkaus opiskelutulkkaus etätulkkaus seminaaritulkkaus puheen selvennys sekä viittomakielen ja viittomien perhe ja ryhmäopetus

kannatan myös sitä että kehitetään kulttuurin toimialojen yrittäjyyden liiketoiminta ja markkinointiosaamisen kulttuurituonnin ja viennin sekä kulttuurimatkailun edellytyksiä

kuntien tulkkipalvelujen järjestämisvastuu jatkuisi vielä ensi vuoden elokuuhun minkä jälkeen vastuu siirtyisi kansaneläkelaitokselle

mitä enemmän taiteessa ymmärretään yrittäjyyden päälle sitä monipuolisemmin se auttaa taiteilijaa pärjäämään

kiitokset myös viestintäministeri lindenille joka on asettanut tavoitteeksi että merkittävän osan yleisöstä tavoittaviin suomen ja ruotsinkielisiin televisio ohjelmiin liitetään jatkossa ohjelmatekstitys

vieraskielisiin ohjelmiin liitetään myös äänitekstitys joka perustuu olemassa olevaan tekstitysaineistoon

mihin tätä lakia tarvitaan

olen myös ed

mielestäni lain vanha pykälä on vallan erinomainen

siinä sanotaan

liikenteen ohjaajina toimivat poliisi sekä asetuksella säädettävissä tapauksissa sotilaspoliisi ja asianomaisen viranomaisen tehtävään määräämät henkilöt

tärkeä eläkeyhtiöille esitettävä kysymys on miksi yhtiöiden sijoitustoiminnan tuotot eivät ole pitkällä aikavälillä vastanneet asetettuja tavoitteita

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tarkoituksena on säästää rahaa vähentämällä lautamiesten käyttöä ja käyttämällä rahat tuomareiden palkkaamiseen

maksun nousua ryhdyttiin myöhemmin torjumaan sijoitusriskin kasvattamisella

en tiedä onko motiivi täysin oikea

lautamies edistää kansanvaltaa oikeudenkäynnin julkisuutta ja yleisön luottamusta tuomioistuinten toimintaan sekä pienissä yksiköissä tuntee asiakkaan josta siitäkin voi olla kovasti hyötyä

on syytä kysyä miksi täälläkö ne joiden sijoitusosaaminen ja

olen useissa puheenvuoroissa arvostellut kihlakuntien maistraattien poliisin ja ulosottotoimen keskittämistä maakuntakeskuksiin

valtaa pitävät työeläkelaitosten hallituksissa istuvat työmarkkinajärjestöjen edustajat

ongelmana nähdään johtamisen ja organisaation jatkuvat liian tiheään toteutetut uudistukset jolloin järjestelmiä ei ole kentällä ehditty omaksua eikä toimintatapoja muuttaa järjestelmän edellyttämällä tavalla

reilu ja tasapuolinen kilpailu on tärkeää kaikille yrityksille

mitä hyötyä hajautetusta työeläkejärjestelmästä on palkansaajien eläkkeiden rahoituksen kannalta

liikenneministeri linden puuttui peliin siinä vaiheessa kun lankaverkkoja revittiin mutta langattomat palvelut eivät toimineetkaan

omaishoitajan työ on todella arvokasta kuten täällä on useassa puheenvuorossa tietysti todettu mutta mielestäni siitä saatava palkka on todella huomiota herättävän alhainen

yleinen kommentti on että emmehän me täällä tiedetä mitään kun kukaan ei kerro mistään

huolestuttavaa on se että työttömyyden lisäksi iso joukko ihmisiä on menossa eläkkeelle

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjunnassa tärkeintä on että torjuntatoimet ovat oikein mitoitettuja ja kohdistettuja niin etteivät ne aiheuta haittaa rehellisille yrityksille

se tarkoittaa että eläkerahoituksen mahdollisuudet vähenevät kun työttömyys on korkealla ja työvoima vähenee

on todennäköistä että esimerkiksi poliisin toiminnan keskittäminen heikentää poliisin paikallista läsnäoloa

arvoisa puhemies

tarpeen eivät ole toimenpiteet jotka kuormittavat asiaansa hoitavia yrityksiä tai avaavat jopa uusia mahdollisuuksia harmaan talouden torjuntaan

on myös todennäköistä että valtion paikallishallinnon uudistus on tulossa erittäin kalliiksi ratkaisuksi eikä etukäteen ennakoituja säästöjä saadakaan

mitä enemmän sillä on käyttäjiä sitä pienemmiksi käyvät nopeudet

käännetty arvonlisävero tulee voimaan tämän vuoden huhtikuussa

odotan mielenkiinnolla ehdotuksia vakavaraisuusvaatimuksista

ongelma on pitkälti siinä ettei valtion palvelujen keskittäminen tuo lisää henkilöstöresursseja vaan on tultava toimeen nykyisellä tai vähemmällä porukalla

tarkastusvaliokunnan tutkimuksen on tehnyt vastuuhenkilönä markku hirvonen

eläkeyhtiöt eivät saa hukata senttiäkään kansalaisten maksamia eläkemaksuja

riskialttiita sijoituksia on vältettävä

teoriat siitä että mahdollisimman paljon voimavaroja voidaan vapauttaa hallinnollisista tehtävistä kenttätehtäviin ja erikoistumiseen eivät pidäkään paikkaansa

hallitus esittää että alkolukolla varustettua ajoneuvoa on käytettävä esiopetukseen perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetuksissa toisen asteen kuljetukseen osallistuvien opiskelijoiden kuljetuksissa ja päivähoitokuljetuksissa